miten hallitus aikoo toimia suomessa jo alkaneen ulkomaille suuntautuvan aivovuodon pysäyttämiseksi ja kansainvälisesti merkittävien tutkimushankkeiden pitämiseksi suomessa

tilastojen mukaan vuosittain vain yksi vastasyntynyt tuhannesta tarvitsee välitöntä hoitoa ja näistäkin merkittävä osa on riskisynnyttäjien vauvoja ja nämä riskisynnyttäjät on ohjattu jo aiemmin ja ohjataan myös nykyisin synnyttämään suurempiin synnytyssairaaloihin joissa on paitsi lastenlääkärit myös mahdollisesti tarvittavat tehohoidot ja erityiset jatkotoimenpiteet

itse olen ollut päivystämässä suuressa sairaalassa ja pienessä kotipäivystysyksikössä missä olen ollut useasti nopeammin sen apua tarvitsevan synnyttäjän luona

siinä kotipäivystysyksikössä jossa ennakoidaan jos tulee merkkejä hätätilanteista menimme jo silloin odottamaan ja todella siellä se puukko useasti viilsi nopeammin kuin isossa sairaalassa jossa juoksumatka oli pitkä

se on usein kilpailutettu hyvin useasti ja kielikoulutusta antavat kouluryhmittymät ovat olleet tasoltaan hyvin sanoisinko hajanaisia tai epähomogeenisiä

haluaisin nostattaa tässä myös keskusteluun sen että nyt kun on paljon maahanmuuttajia ja on tärkeää kotouttaa ja antaa kielikoulutusta korkealla tasolla niin voisimme ohjata myös varoja koululaitoksille sellaisille joilla on mahdollisuutta aloittaa tehokas intensiivinen kielikoulutus ja kotouttaminen ja myös suomalaisen kulttuurin tapojen opettaminen ja myös sillä tavalla tehdä nämä varat mitä heille ohjataan tietyllä tavalla vastikkeellisiksi jotta näistä uusista maahantulijoista saisimme mahdollisimman nopeasti

arvoisa rouva puhemies

kiitoksia on sanottu ja minä kyllä yhtyisin siinä mielessä edustaja silvia modigin kiitoksiin että olen hyvillä mielin että täällä on asiasta keskusteltu asiallisesti ja tuotu eri näkökulmia esiin

olipa mitä mieltä tahansa sukupuolineutraalista avioliittolainsäädännöstä ja näistä liitännäislaeista niin en usko että kukaan voi riitauttaa jos sanon että avioliitto on ainut parisuhteen muoto jossa lapsella voi olla mahdollisuus syntyä kasvaa ja kehittyä oman isän ja äidin kanssa

se on ainut parisuhteen muoto jossa spontaanisti luonnollisesti on mahdollisuus suvun jatkumiselle ja siinä mielessä se on aivan erityislaatuinen parisuhteen muoto

jotenkin tuntuu että aikanaan kun suomeen on tullut rekisteröity parisuhde niin miksi siitä ei olisi voitu tehdä sitten vaikka pariliitto tai sopimusliitto ja niin edelleen sellaisten järjestelyjen kautta kaikki tarvittavat muutkin järjestelyt tehdä ja olisi voitu säilyttää se avioliitto miehen ja naisen välisenä erityisenä yksikkönä

jotenkin minkä takia olen ollut surullisena kuitenkin keskustelua kuunnellessani on tunne siitä että kunnioitusta heitä ja meitä kohtaan jotka koemme että se avioliitto kuitenkin on erityislaatuinen yksikkö ei kuitenkaan löydy mielestäni ainakaan kovin paljon

tässähän on kyse siitä että ollaan lähdetty tielle mikä tuhoaa avioliittoinstituution kokonaisuudessaan

se on maailmalla jo aivan selkeästi sanottu sukupuolineutraalia avioliittolakia ja sentyyppisiä säädöksiä kannattavien keskuudessa

nyt ollaan luopumassa siitä ydinasiasta että se koskisi vain yhtä miestä ja yhtä naista eli lukumäärästä ollaan luopumassa

sen lisäksi nyt ollaan luopumassa siitä kuinka päästään mennään avioliittoon että siinä on todistajat ja annetaan vala

haluaisin vain sanoa pienen kommentin

avioliitto on keskeinen hyvinvointiyhteiskunnan perusyksikkö

jos me ajattelemme sitä että kd on ehdottamassa koko paketin hylkäämistä niin minä näen asian niin että kukaan kansanedustaja joka arvostaa ja kunnioittaa omaa työtään ja niitä päätöksiä mitä on ollut tekemässä ei mitenkään voi puoltaa tämän paketin hyväksymistä

toisaalta me tiedämme että me voimme ottaa tutkimuksia ja tutkimustuloksia ja hyvin valikoiden vetää sieltä erillisiä yksittäisiä asioita ja tehdä niitä johtopäätelmiä

lapsen perusoikeuksien tulisi olla ensisijaisella asemalla

nyt ollaan murentamassa sellaisia perusasioita mitkä todella vaikuttavat pitkään ja niitten vaikutukset ovat vasta pikkuhiljaa tulossa esiin

meillä on nytkin homo ja lesbopareja jotka eivät halua avioliittoon jotka haluavat pysyä rekisteröidyssä parisuhteessa jotka näkevät että avioliitto kuuluu vain miehelle ja naiselle

mutta voi matkustaa ulkomaille ja siellä solmia rekisteröidyn parisuhteen ja tulla suomeen ja on täällä rekisteröidyssä parisuhteessa

ja tämä on yksi asia mikä mielestäni on hyvinkin sydäntäsärkevä että niiden monien parien jotka ovat vuosia vuosia odottaneet ja toivoneet adoptiolasta nyt kun jo osa maita on sulkenut ovensa ei anna enää adoptiolapsia suomeen haaveet ja toiveet ovat menneet hyvin paljon kauemmas ja todennäköisesti tavoittamattomiin

eli pienen pienen ihmisryhmän etujen nimissä jyrätään suuren joukon

sanoisin suomessa on tuhansia aviopareja jotka kärsivät lapsettomuudesta ja se adoptio olisi ollut ainoa mahdollisuus heille

minä toivoisin että nekin jotka eivät itse omakohtaista uskoa jaa tai koe sitä sillä tavoin voisivat nähdä meidän kristillisen kulttuuriperimän arvon ja kaiken sen hyvän mitä se on tähän maahan tuonut tullessaan

mutta asiantuntijoilla ei näytä olevan mitään velvollisuutta kirjoittaa monipuolisesti useammilta eri kannoilta näitä lausuntojaan vaan karvaasti olen itse saanut nähdä ja kokea kuinka asiantuntija voi asiantuntijuutensa mandaatilla ottaa kantaa ja lähettää lausunnon hyvinkin yksipuolisesti

ja sen takia puhun vaihtamisesta koska se voi pitää sisällään sen että joku mieltää sen korjaamiseksi ja joku vaihtamiseksi siinä mielessä että meillähän on varsin paljon mikä määrä on suomessa mikä määrä on maailmalla en osaa tarkkaan sanoa ihmisiä jotka ovat vaihtaneet sukupuolta eläneet siinä muutaman vuoden ja haluavat vaihtaa takaisin koska se ei ole ollut se ratkaisu ongelmiin

ehkä se näin olisi jos se päivystävä lääkäri voisi jakautua kolmeksi tai neljäksi jotta hän voisi olla yhtä aikaa neljässä eri paikassa koska tosiasia on että se apu on nopeasti ja lähellä saatavissa vain silloin jos siinä ikään kuin oven tai nurkan takana on se spesialisti mutta suuren sairaalan ongelma on nimenomaan se että yhdellä kätilöllä on yhtä aikaa monta potilasta hoidettavanaan ja se päivystävä lääkäri siellä sinkoilee

jos tällä eduskunnalla on ohjeet siihen mitenkä päivystävä lääkäri voi jakautua neljään eri paikkaan yhtä aikaa niin siinä vaiheessa minä varmaan ehkä voisin kannattaa suuremmassa sairaalassa turvallisempana synnytystä

eli siinä mielessä myös ne naimattomuus ja lisääntymiskyvyttömyyskohdat ovat aivan perusteltuja

siinä vaiheessa kun joku lähtee siihen prosessiin vaihtamaan sukupuolta se on hyvin pitkä prosessi siihen liittyy paljon myös asiakirjojen dokumenttien tekemistä ja nämä naimattomuus ja lisääntymiskyvyttömyysasiat ovat vain yksiä pieniä osia siinä prosessissa

toivoisin että tältä eduskunnalta tämän eduskunnan kansanedustajilta löytyisi rohkeutta katsoa pysähtyä katsomaan tämän lakipaketin sisältöä ja pysähtyä oikeasti katsomaan mitä kaikkea se tuo tullessaan mihin kaikkeen se vaikuttaa

arvoisa rouva puhemies

varmasti voimme löytää toisenlaisia ratkaisuja kuin olla jyräämässä niin lasten kuin avioliitossa olevienkin perusoikeuksia hyväksymällä huonolla lainsäädännöllä valmisteltua huonoa pakettia

tosiasia on että keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen poisto tuo yhteiskunnalle paljon paljon suurempia menoja

eli ilman muuta ainut vaihtoehto on hylätä tämä esitys

joskus oireet ovat hyvin mitättömiä ja pieniä ja on hyvin helppo kuvitella että tiukasta täysin gluteenittomasta ruokavaliosta voi helposti lipsua varsinkin kun kyse on vähäisistä euromääristä

jos jälkeenpäin vaikka vuoden päästä ruvetaan katsomaan niitä kustannuksia mitä yhteiskunnalle on aiheutunut ruokavaliokorvauksen poistosta niin ne todellakaan eivät ole säästöjä vaan ne ovat suuria lisääntyneitä kustannuksia ja siihen päälle tulevat tietysti henkilökohtaiset ja perheiden lisääntyneet vaikeudet

minä kyllä myös lääkärinä vetoan että keliaakikkojen ruokavaliokorvaus tulee säilyttää

kansainvälisten mittareiden kuten perinataalikuolleisuuden perusteella äitiyshuolto ja synnytystoiminta ovat suomessa erittäin korkeatasoisia

pienissä synnytysyksiköissä kätilöt gynekologit ja anestesialääkärit on koulutettu vastaamaan myös huonokuntoisena syntyvän vastasyntyneen alkuhoidosta ja mahdollisesta elvytyksestä

sairaaloissa on ympäri vuorokauden hätäsektiovalmius ja huonokuntoisena syntyneen vauvan elvytys virvoittelu ja alkuhoito eivät ole kiinni vain yhdestä paikalla olevasta lastenlääkäristä vaan todellakin siitä tiimistä joka osaa asiansa

myös whon perinataalihoidon periaatteen mukaan normaalin raskauden ja synnytyksen hoidossa on vältettävä kaikenlaista medikalisaatiota

se tarkoittaa että hoito on toteutettava minimimäärällä interventioita ja hoidossa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan vähän teknologiaa

jos ajattelemme että synnytysosasto on todellakin pienen sairaalan sydän kun synnytykset viedään sairaalasta pois vähenee sairaalan toiminta ja todellisuudessa alkaa sairaalan alasajo

niin kuin aiemmassa puheenvuorossani jo totesin helposti tulee illuusio että synnyttäminen olisi turvallisempaa suuressa sairaalassa jossa synnyttäjiä on todella paljon ja kätilöt lääkärit ovat stressaantuneita ja pitäisi olla useammassa paikassa yhtä aikaa

olisikin mielenkiintoista katsoa tilastoja kuinka paljon vaurioita ikäviä komplikaatioita on syntynyt sen vuoksi että kiireinen stressaantunut kätilö tai päivystävä lääkäri ei ole huomioinut riittävän aikaisessa vaiheessa esimerkiksi sikiön sydänäänikäyrässä muutoksia joihin olisi pitänyt aloittaa toimenpiteitä tai erikoisseurantoja jo aiemmin

sekä alue keskus että yliopistosairaaloissa toimineena lääkärinä siis puhun itsestäni jolle potilasturvallisuus sekä äidin että sen vielä syntymättömän lapsen ja vastasyntyneen lapsen turvallisuus ja hyvinvointi on tärkeintä ja eduskunnassa sosiaali ja terveysvaliokunnan varajäsenenä olen edustaja henrikssonin kanssa jättänyt valiokunnan mietintöön vastalauseen ja toivon todellakin että pienet elinvoimaiset hyvin toimineet synnytyssairaalat saavat jatkaa toimintaansa tässä maassa jatkossakin

arvoisa puhemies

mietin missä on meidän kansanedustajien arvostus ja kunnioitus toinen toisiamme kohtaan missä on se suvaitsevaisuus

ja välillä tuntuu että ne edustajat ne ihmiset jotka puhuvat suvaitsevaisuudesta ovat kaikista suvaitsemattomimpia toisin ajattelevia kohtaan

tuntuu että silloin kun olemme samaa mieltä vallalla olevien valtavirtausten muotivirtausten kanssa olemme ikään kuin ok jee kaikki hyvin meitä suvaitaan

sanottiin että uskonnollista retoriikkaa ei saisi olla mutta oletteko ajatelleet että tässä salissa on koko ajan ateistista filosofiaa liberaaliteologiaa kun pikkuisen raaputetaan sitä pintaa

niin sanottu gender teoria joka on vanha teoria mutta rapakon takaa vyörynyt tänne on jatkuvasti vallalla

lapsivaikutusten arviointia ei tehty viime syksynä kun sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin

se ei ole vain kristillisdemokraattien mielipide vaan eduskunta itse on velvoittanut että kaikissa niissä lakiesityksissä jotka jollakin tavalla koskettavat lapsia ja heidän oikeuksiaan tulee tehdä lapsivaikutusten arvioinnit miten ne vaikuttavat lapsiin

avioliitto niin kuin se nykyisin on voimassa on miehen ja naisen välinen yksikkö ja se on ollut aina yhteiskunnan perusyksikkö koska vain siinä on luonnollinen mahdollisuus suvun jatkumiselle ja vain siinä lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä oman isän ja äidin kanssa

itse olen aina ajatellut että tällä tavalla erillisten liittojen avioliiton miehen ja naisen välisenä ja esimerkiksi sen pariliiton samaa sukupuolta oleville ajaisi kaikista parhaiten

jos me ajattelemme sitä että silloin viime vuonna puhuttiin että avioliitto ei muutu miksikään sukupuolineutraalin avioliiton myötä niin tälle ajatuksellehan maailmassa nauretaan

arvoisa herra puhemies

ja nyt ennen kuin tuo laki on edes voimassa meille esitellään lakia jossa rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voisivat ikään kuin liukua avioliittoon vain omalla ilmoituksellaan eli tässä on meillä käsillä jo ensimmäinen merkittävä muutos

tässä kuunnellessani ajatukset kiirivät jo niin moninaisiin että mietin mikä oli se alkuvaiheen lause mihin halusin puheenvuoroa

edustaja tolppaselle haluaisin sanoa kun oli puhe raiskaus ja insestiasioista että ongelma on siinä jos tyttö tai nainen ei lähde lääkärille raiskauksen jälkeen

mutta ehkä niin kuin olen aiemmissakin puheenvuoroissa painottanut että hyvä kätilön ja synnyttäjän välinen yhteistyö se tietynlainen ennakointi minä näkisin kyllä että pienissä sairaaloissa monta kertaa pystytään olemaan sen synnyttäjän luona ja lähellä ja voidaan ennakoida huomattavasti paremmin kuin kiireisissä suurissa synnytysyksiköissä

jos perheen talous on kuralla ja ruvetaan miettimään mistä säästöjä löytyy niin kyllä ajattelisin että se perusmatikka on sellaista että siellä ei aleta säästää sellaisista kohteista jotka itse asiassa tuovat paljon lisäkustannuksia

muutoin jos hän lähtee lääkärille niin silloin voidaan antaa lääke tabletti että raskaus ei pääse edes alkamaan mutta niin kuin sanottu tämä aloite ei rajoita kenenkään abortin saantia

se solmitaan todistajien läsnä ollessa antaen vala

ja ajattelisin että valtiontalouden hoito kuitenkin kai osaltaan perustuu myös ihan perusmatikkaan elikkä siihen ettei valita säästökohteiksi sellaisia asioita jotka todellisuudessa tuovat paljon paljon lisäkustannuksia

näin ollen useasti siellä missä on se kotipäivystys varoitetaan kotona olevaa lääkäriä jo hyvissä ajoin että voi olla jotakin tulemassa

arvoisa puhemies

näistä valituksista sanoisin sen verran että jos odotetaan jonkun aikaa sektiovalmiutta niin tietysti vanhemmat tietävät että lääkäri on tulossa kotoa

että siinä mielessä ajattelisin kyllä että päätöksiä tehdessä ehkä ei kannattaisi siitä perusmatikasta mennä liian kauas ja pitäisi tehdä hyviä ja oikeita päätöksiä

sen ei todellakaan pitäisi olla ehkäisykeino mutta valitettavasti osalle elämä on aika lailla sanoisinko villiä ja silloin kun on jo ties monesko abortti tulossa voi miettiä onko se osalle kuitenkin ehkäisykeino

mutta entä jos ollaan suuressa yksikössä ja jos samalla lailla ruvettaisiin valittamaan vaikka odotusaika voi olla ihan yhtä suuri tai vieläkin pidempi kun lääkäri on toisessa toimenpiteessä kiinni

yli puolet raskaudenkeskeytykseen tulevista ei ole käyttänyt minkäänlaista ehkäisyä